tässä valiokunnan mietinnössä tosiaan olisi vielä muutamia asioita joita haluaisin kommentoida mutta tuo kello ja aika rientää

ongelmana tässä kotitalousvähennyksen kohdalla on kuitenkin se että jos tulosi ja sen myötä verosi ovat vähäiset tai et maksa niitä ollenkaan niin et voi hyödyntää kyseistä vähennystä

siellä oli näitä toiveita jotka oli tekstiin laitettu mutta sitten kuitenkaan kukaan hallituspuolueen jäsenistä ei rohjennut tätä eriävää mielipidettä allekirjoittaa

mäkelä perusteli hyvin tätä laki aloitetta mutta allekirjoittanut ei kyllä sitä kannata

perusteena on se että tässä vaiheessa olisi syytä niin sanotusti vetää henkeä sillä jokainen laajennus tämän vähennyksen kohdalta myös osaltaan vähentää valtion verotuloja

anteeksi täällä on ed

yhdyskuntapalvelun toteuttamisesta saadut kokemukset luovat perustan määritellä niin palvelun suorittajan kuin tätä valvovan virkamiehenkin tehtävät ja velvollisuudet uudelleen ja tarkemmin kuin voimassa olevaan lakiin silloin aikanaan osattiin kirjoittaa

katsotaan sitten löytyykö tosiaan tukea näille muutamille muutoksille joilla voitaisiin kuitenkin jollain lailla tätä epäselvää ja huonoa lakiesitystä parantaa

enkä malta olla tässä toteamatta että hallituksen puolelta jopa velkarahalla näitä veronalennuksia lisättiin kaiken kaikkiaan huomattavasti

arvoisa puhemies

tuomitun velvollisuudet esitetään nyt yksilöitäviksi niin tarkasti että tulkinnallista kiistaa tuskin voi enää syntyä

täällä on useampi maa ja metsätalousvaliokunnan jäsen ja muistutan tosiaan että viime syksynähän päätettiin näistä puun myyntiin liittyvistä väliaikaisista verohelpotuslaeista toisaalta se koko prosessi oli surkuhupaisa

vielä on syytä todeta se että useimmilla niistä henkilöistä jotka hyötyvät tästä kotitalousvähennyksestä varmasti on varaa myös esimerkiksi verhoiluttaa nämä huonekalunsa

erityisesti on pantava merkille että epäilys tuomitun päihtymyksestä yhdyskuntapalvelua suoritettaessa voitaisiin tämän esityksen mukaan nyt vahvistaa tai kumota tavalla joka vahvistaa selkeästi myös oikeusturvaa

arvoisa puhemies

mutta vielä kerran arvoisa puhemies totean sen että toki tässä perustelut ovat hyvät moneltakin kohdalta mutta mielestäni ei ole kuin mielikuvitus rajana kun uusiin ja uusiin kohteisiin ollaan tätä kotitalousvähennystä laajentamassa

todella vieläkin viestejä tulee siitä että välttämättä ei kuntoutukseen päästä niin usein kuin pitäisi päästä

aikataulu oli aivan liian kireä eli hallituksen puolelta ei luultavasti päästy sopimukseen tämän lain sisällöstä aiemmin

palveluspaikkojen henkilökunta ja työnjohto ovat käytännössä joutuneet toimimaan valvojan silmänä ja korvana ilman laissa määriteltyä asemaa

varmasti ajan myötä näitä laajennuksia tulee mutta tässä vaiheessa tässä tilanteessa en ole kannattamassa tätä vähennyksen soveltamisalan laajentamista

henkilökohtainen kantani on se että kun julkista rahoitusta suunnataan verohelpotuksia myös ennen kuudetta suunnataan niin teen entistä enemmän ne tulisi kohdentaa taimikon hoitoon ja nuoren kasvatusmetsän harvennukseen

yhdyskuntapalvelun suorittajan lähellä toimivan henkilön nimeäminen apuvalvojaksi velvollisuuksineen ja valtuuksineen on varmasti käytännölliseksi osoittautuva ratkaisu puolin ja toisin

mutta sitten arvoisa puhemies hallituspuolueitten edustajat ovat varsin hiljaa olleet tästä kiusallisesta asiasta joka liittyy tähän lakiesitykseen

arvoisa puhemies

vielä tästä laajakaistahankkeesta

varsin lyhyellä aikavälillä tosiaan kun toista kertaa asiakasmaksuja ollaan korottamassa nämä eurot imuroidaan valtiolle

tällä tavalla taataan tulevaisuuden puuhuolto ja samalla voidaan saavuttaa osaltaan ilmasto ja energiastrategian tavoitteet uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi

tässäkin esimerkki jossa tavallaan likainen työ pannaan tekemään kuntatasolla perimään nämä rahat niin tuiki tarpeellisia kuin ne eurot olisivat kun me tiedämme mikä on kuntatalouden tila

yhdyskuntapalvelun suorittajan velvollisuuksien rikkominen esitetään määriteltäväksi myös aikaisempaa huomattavasti yksiselitteisemmin

toki valtiokin velkaantuu ja on jo velkaantunut mutta kunnissa näitten palvelujen edes nykytasolla säilyttämisen kanssa on valtavia ongelmia

samalla esitetään kirjoitettavaksi lakiin kuulemisvelvoite miten rikkomus selvitetään

hyvin monia hyviä puheenvuoroja tässä on käytetty ja valitettavasti näyttää siltä että tavallaan tämä sotku jatkuu

toki on varmasti melkoisesti kuntalaisia jotka eivät tiedä että tosiasiassa kunnille ei ole tullut yhtään lisäresursseja

jo silloin kun joulun alla näistä laeista päätettiin sosialidemokraattien kanta tuli kyllä selvästi näkyviin

kun edelleenkin vähintään puolet yhdyskuntapalveluksesta on työtä sekin tuossa äsken todettiin on mahdollista että työssä sattuu vahinkoja joiden korvaaminen on ollut määrittelemättä

aivan lopuksi arvoisa puhemies vielä palveluasumisesta

todella jo vuosia on kiinnitetty huomiota tähän asiaan että siellä tätä niin sanottua käyttövaran suojaosuutta ei ole olemassa ja todella tähdellistä olisi ollut että tähän vihdoin viimein olisi saatu parannus

ne eivät olleet onnistuneita lakeja

tämäkin puute esitetään nyt korjattavaksi ja siihen myös asianomainen ministeri viittasi ja sitä selvitti

arvoisa puhemies

täällä on sosialidemokraattien ja vasemmistoliiton vastalauseessa myös tähän liittyvä aloite ja olisin toivonut että jo nyt tässä vaiheessa hallituspuolueet olisivat tämänkin tosi kipeän asian korjanneet

lakiesitys on perusteltu ja sen valmistelu nojaa käytännössä hankittuihin kokemuksiin niin kuin aiemmin viittasin

vaikka tämä lakiesitys on hyvä näin oletan se ei poista tarvetta kriminaalipoliittiseen keskusteluun eikä kriminaalipolitiikan jatkuvaan kokonaisvaltaiseen uudistamiseen

harjoitettavalla kriminaalipolitiikalla tulee olla tuntuva kosketuspinta muuhun yhteiskuntaan ennen muuta harjoitettavaan sosiaalipolitiikkaan

arvoisa puhemies

todennäköisesti ed

hoskonen tietääkin että en ole sotkenut näitä asioita mutta on muistettava se kaiken kaikkiaan jotta nämä lait tietystä syystä eivät ole toimineet mutta niihin liittyi näitä erittäin suuria epäselvyyksiä

arvoisa puhemies

olli kankaan mukaan perusturvan tason riittävyys tulee jatkossa olemaan ongelma siitä huolimatta että joitakin sata komitean suosittamia uudistuksia viedään läpi

ja mitä tulee kestävän metsätalouden rahoitukseen niin varmasti suurin osa tämän talon edustajista niin kuin allekirjoittanutkin on pettyneitä esimerkiksi siihen että tämän vuoden ensimmäisessä lisätalousarviossa ei saatu lisärahoitusta

perusturvan riittämättömyyttä kuvaa muun muassa se että ensisijaista sosiaaliturvaa joudutaan suomessa muita pohjoismaita useammin täydentämään toimeentulotuella

toki ojitukset ja muut liittyvät tähän

arvoisa rouva puhemies

se jää alle toimeentulotuen tason

vaikka suomi on vielä kansainvälisesti verraten vähäisen köyhyyden maa on tilanne nopeasti myös meillä heikkenemässä

meidän on kyettävä korottamaan tulevina vuosina perusturvaetuuksia ja vähentämään tuloeroja jotta hyvinvointivaltio osoittaisi kantavansa vastuunsa kaikista kansalaisistaan

arvoisa puhemies

pyysin tämän puheenvuoron vielä tähdentääkseni sitä että kun tätä kotitalousvähennystä vuodenvaihteessa laajennettiin soveltamisalaa ja sitten myös tätä euromäärää sen vähennyksen kattoa niin olin ja olen edelleen tämän tehdyn uudistuksen kannalla

toisin kuin talouspolitiikan eliitti väittää laajan julkisen sektorin ja korkean veroasteen maat ovat pärjänneet varsin hyvin kansainvälisessä vertailussa

olennaista tulevassa sosiaalipolitiikassa on edelleen tuloverotus ja se miten sitä käytetään tuloerojen tasoittamiseen ja tasavertaisuuden edistämiseen

tiedän että erittäin voimakkaasti esimerkiksi tällaiset kotien ja asuntojen peruskorjaukset ovat lisääntyneet ja ne todella tehdään sillä tavalla että myös valtiolle sitten tulevat verot eli niin sanottu harmaa talous vähenee

mutta tässä tilanteessa missä suomi on en näe kyllä mielekkääksi että lähdetään tätä kautta sitten tuomaan tavallaan verohelpotuksia

eli aika näyttää soveltamisala laajenee mutta tässä vaiheessa tämä vähennys kun tässä esitetään sen laajentamista ei saa minun kannatustani

arvoisa puhemies

uskon että entistä enemmän nämä viimeiset paikat tulevat tässä esitetyssä järjestelmässä valumaan niin sanotulle ruuhka alueelle ed

kun siellä tapahtuu eläköitymisiä niin virat siirtyvät silloin keskuspaikkakunnalle ja perustyöstä koko ajan poliiseja siirretään tukitehtäviin eli varsinaisesta työstä eli kentälläolosta voimavarat vähenevät ja poliisin jaksaminen myös on huomattavasti huonompaa

itse olin jonkin verran yllättynyt että tässä talousarvion täydentämispaperissa ei näihin pienempiin liikennehankkeisiin ollut ollenkaan lisärahaa ja nyt me jokainen tiedämme että alueitten toimintaedellytysten ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten kannalta erittäin keskeistä olisi näitten parantaminen ja tässä olisi tekemistä

satonen puhui juuri omassa puheenvuorossaan tästä alueellisesta edustavuudesta ja oli sitten kyse suuremmasta tai pienemmästä puolueesta niin näen tämän epäkohtana

tämän lain hyväksymisen myötä edistetään osaltaan yrittäjien jaksamista ja sitä kautta myös tietenkin eläinten hyvinvointia

nimittäin kyllä katsantokannat ja intressit vaikka on kyse saman puolueen edustajista vaihtelevat monessa asiassa ja tällä tavalla tavallaan tämä ääni joka on haluttu antaa maakunnan edustajalle todella ihan kirjaimellisesti valuu sitten ulkopuolelle

tästä toki seurauksena sitten on koko ajan että palveluitten taso laskee

arvoisa ministeri eikö myös näillä reuna alueilla palvelujen edes kohtuullisesti tulisi toimia

nyt todella toivoisin että myös tähän sitten kohdennettaisiin rahaa

maatalousyrittäjien osaltahan on jo pitkäaikaisia kokemuksia lomituspalvelujen järjestämisestä ja nyt heille tulee niin kuin ed

arvoisa puhemies

me tiedämme että jo verotusta polttoaineitten kohdalla nostettiin ja tietyille alueille joilla on pitkät matkat eikä julkista liikennettä kuitenkin jo muutenkin tätä rasitusta tulee erittäin paljon

rehula tuossa valiokunnan puheenjohtaja totesi vuosilomaoikeuteen yksi päivä lisää ja toki tälläkin on omalta osaltaan työllistävää vaikutusta

arvoisa puhemies

debatissa totesin tämän vaaliliittoasian mutta myös omaishoitajien oikeuttaminen kotiäänestykseen samalla kertaa kuin hoidettava on toki tervetullut uudistus

mutta samanaikaisesti on muistettava että on erittäin paljon kansalaisia jotka ovat samassa tilanteessa heiltä nämä koneet särkyvät

olisin toivonut että tätä esitystä ei olisi tullut ja meidän omassa budjettiesityksessämme se on esitetty säilytettäväksi ennallaan

vihdoin ja viimein hallitusohjelman mukaisesti nyt myös päätoimiset siis päätoimiset turkistuottajat pääsevät lomituspalvelujen piiriin

jatkuvasti vaalista vaaliin kuitenkaan sana ei mene niin sanotusti perille ja tämä tiedottaminenhan on vaikeimpia lajeja oli mistä työyhteisöstä kysymys tahansa

eli todella erittäin suurella osalla suomalaisista on kuitenkin mahdollisuus ja varaa nämä kunnostukset tehdä

valitettavasti tässä vaiheessa kyseessä olevien palveluiden järjestämiseen on osoitettu kiinteä määräraha

mutta tuo on todella hyvä uudistus

jokaisen kuitenkin pitäisi olla myös vastuullinen kierrätyksenkin suhteen

ihan lopuksi tähän vaalirahoituskattoasiaan

onko se sitten riittävä

tätä kampanjakattoa kuuluttivat niin vihreiden kuin keskustan eu edustaja joka on jo edustajat ja myös lauri tarastin työryhmän esityksessä oli lahjoitustenkin osalle tätä kattoa esitetty

asko seljavaaralle sosialidemokraattien vastalauseesta haluan todeta ensinnäkin miksi siellä esimerkiksi kelamaksun poistaminen on mainittu

vihdoin ja viimein todella kauan odotettu lakiesitys on meillä ensimmäisessä käsittelyssä

niin keskusta vihreät vasemmistoliitto kuin kristillisdemokraatit ilmoittivat että he kannattavat kattoa yksityisille lahjoituksille mutta tämä ei ole toteutunut

sitä kelamaksun poistamista maksetaan energia ja ympäristöverojen nostolla ja se tietää sitä että liikkuminen kallistuu vuodenvaihteen jälkeen sähkövero ja nämä polttoaineverot kaksinkertaistuvat ja maaseudulla harvaanasutulla alueella missä on pitkät etäisyydet maksetaan suhteellisesti enemmän liikkumisesta

näin voimme syystä todeta sillä erinäisistä syistä johtuen tämän lain valmistelu kesti luvattoman kauan

tätäkin turkistuottajan ammattia kun tarkastellaan niin siinähän hyvin voimakkaasti tämä kausiluonteisuus leimaa tätä ammattia ja jos siihen aikaan esimerkiksi sairastuminen sattuu niin enemmän kuin tärkeää on silloin tämän myös ammattimaisen sijaisavun saaminen

eli todella valitettavaa

arvoisa puhemies

ainakin puolitoista vai oliko se kaksi ja puoli vuotta sitten lupasin erämessuilla silloisen ministerin luvalla että laki on valiokuntamme käsittelyssä seuraavana syksynä mutta kuten tiedämme valmistelu vain jatkui

pulliainen kävi puheenvuorossaan läpi tätä kehitystä ja päätymistä tähän suomen vapaa ajankalastajien keskusjärjestöön

sitten tuottavuusohjelma

voimme aidosti olla myös huolissamme siitä saammeko jatkossa riittävästi maatalouslomittajia joiden ammattitaito on korkea

poliisissa rajavartiolaitoksessa turvallisuudessa henkilömäärärahoja on vähennetty ja siellä on todettu että menee tavallaan hallintoon ja muuhun sitä aikaa ja asiakkaitten kuljettamiseen

mutta tähän lakiesitykseen

en kohdista moitetta silloiseen enkä nykyiseenkään ministeriin heidän kanssaan yhteistyö on ollut asiallista ja hyvää koko ajan

tätä muutosta perustellaan sillä että käytännössä on esiintynyt epäselvyyttä näistä edustajista mistä järjestöistä nämä voidaan asettaa

työsuhteet ovat entistä enemmän osa aikaisia hyvin monen osalta joten tämäkin lisää sitten hakeutumista muihin ammatteihin

vielä ed

kotitalousvähennystä sinänsä ei pidä mielestäni kuvata niin että puolueilla olisi sitä kohtaan täysin erilaiset vastakkaiset kannat

kuitenkin henkilökohtaisesti minua vaivaa miksi siellä ei voi edelleen niitä kolmea olla ensinnäkin tämä asia

kuitenkin tämä meidän yksimielinen mietintömme sisältää kolmisenkymmentä pykälämuutosta niin kuin valiokunnan puheenjohtaja totesi siis melkoisen määrän ja sekin kielii jotakin ainakin tämän lain osalta ministeriön lainvalmistelukyvystä

tämän ammatin vetovoimaa on pystyttävä lisäämään ja muutama vuosi sittenhän maatalouslomituksen kehittämistyöryhmä esitti nipun näitä ehdotuksia ja varmasti sitä kautta pystytään tätä tilannetta tosiaan parantamaan

luulisi että kuitenkin kalastusalueiden kokouksissa vesialueiden omistajia on suurin osa ja hyvin suurelta osin kuitenkin nämä intressit näillä kaikilla edustajilla ovat saman suuntaiset

siinä varmasti on erilaisia näkemyksiä myös puolueitten sisällä henkilöillä mutta ei niin että asetuttaisiin vastakkain tämän vähennyksen suhteen

todettakoon että loppurutistus sujui hienosti ja erityisen kiitoksen myös haluan osoittaa tässä neuvottelevalle virkamiehelle sami niemelle

toisaalta vielä enemmän ihmetystä tässä herättää se miksi ministeriölle tulee tämä päätösvalta näistä edustajista

niin kuin hyvin kaikki tiedämme niin tämä työ keskittyy aamuun ja iltaan useimmissa tapauksissa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

toki joillakin tiloilla ja monella tilalla varmasti tehdään koko työpäivä työtä mutta osalla on edessä se että aina aamupäivällä sitten mennään kotiin ja taas sitten iltapäivällä ajetaan takaisin sinne työpaikalle ja myös ajokilometrejä kertyy ja toisaalta jos on muutama tunti vapaata niin kylläpä siinä sitten toteuttaa omia harrastuksiaan tai muuta on varsin hankalaa

kun tähän lakiesitykseen liittyy tavallaan tuleva maksuasetus johon myös arvoisa ministeri viittasi kun yrityksistä ilmoitetaan tietosuojavaltuutetulle niin kysyn miten pitkällä tämän valmistelu on kun toki sen pitäisi olla yhtä aikaa sitten voimassa kun varsinainen lakikin astuu voimaan jos ja kun tämä laki nyt astuu voimaan

niin kuin ed

pulliainen totesi tällä suomen vapaa ajankalastajien keskusjärjestöllä on maan kattavana alueelliset vapaa ajankalastajapiirit

muilla niitä ei ole ja en tiedä käsitinkö oikein että sieltä nämä kaksi edustajaa olisivat tulossa mutta onko sitten tässä tilanne se että joku näistä järjestöistä aiotaan tavallaan kokonaan poissulkea tästä edustusmahdollisuudesta

toivottavasti nyt sitten kun myös turkistuottajat pääsevät tosiaan näitten lomituspalvelujen piiriin pystytään lisäämään tätä kokoaikatyötä ainakin niillä alueilla joissa näitä turkistarhoja on enemmän

onko siellä tarkoitus että tähän maksuun vaikuttaa yritysten koko ja toisaalta se haetaanko lupaa luvattomaan käyttöön vai sitten varsinaisesti yrityssalaisuuden valvontaan

rajoitus ei koskisi kuitenkaan henkilövahinkoja

suurpetojen kantoihin ja sen myötä niiden aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisyyn metsästyksellisin keinoin ei juuri voida vaikuttaa tunnetuista syistä johtuen

onko tähän maksun suuruuteen suunniteltu mahdollisia muita kriteereitä on kotoa suunniteltu

sinänsä tämä nyt ei maata kaatava lakiuudistus ja tarkennus ole mutta minun mielestäni se olisi aivan hyvin voinut edelleen olla siellä asetuksessa määrätty ja tavallaan me jo tässäkin periaatteessa tietäisimme sen

valiokuntakuulemisessa useaan otteeseen tuli esille kynnysarvon liian korkea euromäärä ja juuri näitten suurpetovahinkojen kohdalla